sen jälkeen perustuslakivaliokunta käsittelee tätä lakiesitystä ja siellä koko oppositio on tämän lakiesityksen kannalla ja kyse ei ole ainoastaan perustuslaista nyt tässä

terveyden edistämisen ja terveyserojen vähentämisen kannalta vaikuttavia ovat muun muassa perusterveydenhuollon vahvistaminen ja panostaminen ennakoiviin terveystarkastuksiin

täällä sanotaan

terveyserojen kasvuun tulee puuttua nimenomaan ennakoivilla toimilla

valiokunta ei sinänsä pidä täysin asianmukaisena että yhden etuuden epääminen aiheuttaa samalla toisen tarkoitukseltaan erilaisen etuuden alentamisen varsinkin kun on kysymys viimesijaisesta toimeentulon turvasta

talousarvioesityksessä tehtiin leikkauksia terveyden edistämisen määrärahoihin mutta jakovaroista saatiin lisäystä mikä on erittäin hyvä asia

kyllä kannattaisi laventaa asiantuntijoiden alaa määrää ja sukupuolta ja etenkin silloin kun asioita ei vielä ole päätetty vaan niitä vasta pohdiskellaan

nyt jos paavo katselet tätä kappaletta ja luet sen oikein ajatuksella niin tässähän sanotaan että perustuslakivaliokunta tulkitsee tätä esitystä sillä tavalla että se auttaa nuorta pääsemään työhön kiinni ja sillä tavalla valtiovalta huolehtii omista velvollisuuksistaan ja näin on

hallituksen perääntyminen sunnuntai ja ylityölisien leikkaamisesta vahvistaa todeksi sen ettei hallituksen pitäisi puuttua palkkaratkaisuihin vaan jättää ne työntekijöiden ja työnantajien sovittaviksi

olin helsingin opetuslautakunnan puheenjohtajana antamassa kirjallista varoitusta alppilan koulun opettajalle joka ylitti perusopetuslaissa säädetyn voimankäytön oikeuden käydessään käsiksi oppilaaseen joka ei millään tavalla aiheuttanut uhkaa opetustilanteessa

edelleen kuritetaan niitä jotka tekevät raskasta kuluttavaa työtä ja siitä huolimatta kituuttavat vielä ikääntyneinäkin töissä

eli kun paavo uhoat täällä ja kysyt tietävätkö vihreät mitä he kannattavat niin täytyy ihan esittää sinulle vastakysymys että tiedättekö te seuraatko sinä paavo mitä tapahtuu eri valiokunnissa ja mitä teidän ihmiset siellä kannattavat

asiakkaat eivät ole keskenään tasa arvoisia eivätkä aina saa tarvitsemaansa palvelua

sen haluan tähän edelliselle puhujalle huomauttaa

toisekseen tämä prosessi on ollut sillä tavalla hirmuisen ikävä että kaikki nämä asiantuntijat joita me sosiaali ja terveysvaliokunnassa kuuntelimme ja jotka ovat meidän kaikkien arvostamia oli soininvaara oli jaana wallden opetus ja kulttuuriministeriöstä wrede oli etsivän työn tekijöitä työttömien yhdistys nostivat hyvin kriittisiä näkökohtia esiin koskien tätä lakia ja kaikki asiantuntijat toivat esille nimenomaan sen vaikka tässä tarkoitus on hyvä oltiin siis samaa mieltä kuin perustuslakivaliokunnassa nämä asiantuntijat jotka nimenomaan työskentelevät nuorten parissa ja tuntevat nuorten todellisuuden olivat sitä mieltä että tämän lain toimenpide on väärä koska tässä on kyse nimenomaan sellaisista nuorista jotka eivät kykene sitä perustelemaan miksi he jättävät hakematta jotakin opiskelupaikkaa tai kieltäytyvät siitä

vihreän eduskuntaryhmän puolesta haluan lämpimästi kiittää entistä opetusministeriä siitä että olette valmistellut erittäin hyvän lakiesityksen ja erityisesti kiitän siitä että tässä lakiesityksessä ei uloteta oppilaan erottamista kouluyhteisöstä perusasteelle sillä on erittäin tärkeää että koulussa joka on lapsen tärkeä arkiympäristö selvitetään ne ongelmat moniammatillisessa tiimissä jonka oppilashuolto mahdollistaa

toivotaan että ministeriössä otetaan tämä viesti vakavasti

arvoisa puhemies

liikennemäärät laskisivat ruuhkat lievenisivät matka ajat lyhenisivät joukkoliikenteen käyttö kasvaisi liikenneturvallisuus paranisi ja liikenteen aiheuttamat päästöt vähenisivät

kiitän myös siitä että tähän lakiin ei ole ulotettu uusia fyysisiä kurinpitokeinoja joita tosin yksikään taho ei ole esittänyt ei myöskään oaj mikä on nyt hyvin tärkeää tuoda esiin tässä keskustelussa

ellei tällä lausuntokierroksella ilmene mitään yllättävää oletteko valmis edistämään lainsäädäntöä nopeastikin sillä tavalla että ruuhkamaksut saataisiin pian käyttöön

hallitus ei ole tehnyt ainoatakaan epävarmassa asemassa olevien työntekijöiden pätkätyöläisten ja pienyrittäjien asemaa parantavaa ehdotusta ei ainoatakaan vaikka nopeimmin kasvava töitä tekevien joukko ovat juuri itsensä työllistäjät

pääministerin viesti on ollut että suomessa pitää saada aikaan enemmän vähemmällä

eli tässä on kyse juuri niistä moniongelmaisista nuorista joiden kanssa tehdään työpajoilla töitä ja joita on löydetty etsivän työn avulla

vihreät ovat esittäneet sekä vaihtoehtoisen hallitusohjelman että vaihtoehtoiset talouslinjauksemme ja vaihtoehtobudjettimme valmistuu lähipäivinä

täytyy sanoa että minun diagnoosini tästä tilanteesta on ehkä se että samaan aikaan kun eduskunnassa on säädetty aivan erinomainen uusi nuorisolaki joka velvoittaa kuntien viranomaiset tekemään moniammatillista yhteistyötä sen eteen että yksikään nuori ei putoa palveluiden ulkopuolelle vaan otetaan kiinni ja katsotaan missä hän tarvitsee sen avun ja autetaan häntä niin toisessa kabinetissa tehdään tämmöinen laki jossa ei oteta huomioon näitä nuorisolain hyviä keinoja ja tavoitteita ja sitä mitä me ihan oikeasti voimme tehdä näiden nuorten auttamiseksi

taustamuistioista ilmenee myös että vaihtoehtoja olisi ollut jopa sellaisia joilla oltaisiin voitu tehdä sosiaalisesti oikeudenmukaista politiikkaa ja kaventaa tuloeroja

jos me toimimme sillä tavalla että me emme vain sanktioi ja rankaise nuoria vaan otamme nuoren esimerkiksi sinne työpajalle ja teemme diagnoosin hänen elämäntilanteestaan ja tutkimme onko siellä koulukiusaamista onko siellä paniikkihäiriötä onko siellä päihdeongelmaa mitkä ovat ne sosiaaliset ongelmat jotka estävät sitä nuorta aktivoitumasta yhteiskunnassa nimenomaan työpajoilla meillä on se kokemus että kun nämä nuoret saadaan kiinni ja saadaan analysoitua nuoren elämäntilanne niin kaikki nämä nuoret osaavat loppupeleissä vastata kysymykseen miksi et ole aktiivinen yhteiskunnan jäsen

valitettavasti se ei vain ole hallituksen tavoitteena

toisekseen kun kysyttiin miksi sosiaali ja terveysvaliokunta ei ole puuttunut tähän työmarkkinatukilakiin jonka mukaan siis nuorelta voidaan periä takaisin tai evätä työmarkkinatuki sillä perusteella että hän on kieltäytynyt opiskelupaikasta tai työpaikasta tai ei ole hakenut mitään niin sehän tietenkin johtuu siitä että meillä ei ole semmoista esitystä siellä ollut

mutta kun meillä oli ministeri risikko valiokunnassa kuultavana niin minä esitin hänelle kaksi ratkaisua tähän tilanteeseen

kun meillä on nyt käsillä laki jota kukaan asiantuntijoista meidän valiokunnassamme ei kannattanut niin ehdotin että voitaisiinko tehdä sillä tavalla että odotetaan sitä selvitystä mikä on aivan erinomainen selvitys mitä nyt temmissä ollaan tekemässä siitä miten pakkohaku vaikuttaa nuorten tilanteeseen auttaako se nuoria yhtään ja miten se ohjaa väärille opiskelupoluille

tätä ehdotin ministerille että odotetaan kun se selvitys valmistuu ja odotetaan kun työelämä ja tasa arvovaliokunta saa oman pakkohakua ja työmarkkinatukea koskevan selvityksensä valmiiksi odotetaan niitä ja sitten kun saadaan ne selvitykset niin rinnan niiden selvitysten tarkastelemisen kanssa otetaan kantaa tähän toimeentulotuen leikkaamista esittävään lakiin

toinen ratkaisuehdotus jota esitin valiokunnassa oli se että estetään ikään kuin tämän automaattisen leikkurin toteutuminen sillä tavalla että nythän tämän lain perusteluissa sanotaan että pitää tehdä kokonaistarkastelu mutta me kaikki tiedämme mikä se todellisuus kunnissa on

olisi otettu koppi tästä nuoresta eikä vain rangaistu olisi toimittu toisinpäin

jos havaitaan että leikkuri uhkaa kohdistua nuoreen velvoitetaan kunnat ottamaan se nuori esimerkiksi sinne työpajalle jossa hänen elämäntilanteestaan tehdään kokonaistarkastelu ja sen jälkeen jos nuori kieltäytyisi aivan absoluuttisesti että en ota työpajapaikkaa niin sitten tehtäisiin se leikkaus

olen paljon pohtinut ja seurannut tätä asiaa ja minun näkemykseni on se että tässä on ihan oikeasti tapahtunut se vahinko että ei ole ymmärretty ennen kuin nyt vasta tuolla sosiaali ja terveysvaliokunnan käsittelyssä mitkä tämän lain riskit ovat

arvoisa rouva puhemies

arvoisa puhemies

se leikkaa yhteiskunnan sosiaalisesta infrasta koulutuksesta hoivasta ja terveydenhuollosta juuri niistä palveluista joilla tasa arvoa edistetään ja ylläpidetään

samaan aikaan määrärahoja riittää kyllä toisaalle

hallitus ei ymmärrä eikä tunnusta että panostaminen yhteiskunnan julkiseen infrastruktuuriin kuten tasavertaiseen koulutukseen ja hoivapalveluihin edistää talouskasvua työllisyyttä ja tasa arvoa

hallitus leikkaa kaikkein pienimpiä sosiaalietuuksia ja korottaa palvelumaksuja mikä heikentää erityisesti naisten taloudellista asemaa

naiset kun keskimäärin ovat miehiä riippuvaisempia sosiaalietuuksista ja julkisista peruspalveluista kuten päivähoidosta ja muista hoivapalveluista

keskustan kokoomuksen ja perussuomalaisten leikkaukset kohdistuvat kovimmin naisvetoisiin kotitalouksiin ja erityisesti yksinhuoltajaperheisiin ja yksin asuviin eläkeläisnaisiin

jotta tätä keskustelua seuraaville ei jäisi vääriä käsityksiä niin haluan siteerata tuohon edelliseen keskusteluun liittyen vielä kelassa tehtyä vaikutusarviointia siitä mitä tapahtuu asumistuen saajille kelan laskelmien mukaan elikkä kaikissa tuloluokissa on huomattavasti enemmän niitä kotitalouksia joilla asumistuki pienenee kuin niitä kotitalouksia joilla se kasvaa

hallitus leikkaa julkisen sektorin palkoista mikä heikentää etenkin naisten työoloja palkkoja ja työllisyyttä sillä valtaosa julkisen sektorin työntekijöistä on naisia

ministeriltä tahtoisin kysyä millä tavalla hallitus aikoo edistää sitä että turvapaikkojen määrä kunnissa kasvaisi

mikä dramaattisinta tuloloukkuun joutuvat etenkin osa aikatyötä tekevät pienituloiset naiset joiden työssäkäynti ei enää päivähoitomaksujen korottamisen jälkeen välttämättä taloudellisesti kannata

se on hyvin tärkeä saada maaliin

ei riitä pelkästään se että lisätään rahaa ja aloituspaikkoja siitä syystä että perinteinen oppilaitosmuotoiseen opiskeluun perustuva koulutuspolitiikka tai työttömien aktivointiin perustuva työllisyyspolitiikka ei tule koskaan tavoittamaan kaikkia

osa aikatyötä tekevät äidit pudotessaan työn ulkopuolelle vetävät köyhyyteen valitettavasti myös lapsensa

vihreä eduskuntaryhmä toivoo hartaasti että tämän järjestämistyöryhmän esityksessä olevat perustuslakiongelmat ratkaistaan ennen kuin esitys lähtee lausunnolle jotta aikamme riittää tällä hallituskaudella sote uudistuksen loppuun viemiseen

marginaaliin jää sellaisia ryhmiä kuin osa nuorista maahanmuuttajia osatyökykyisiä tai pitkäaikaissairaita joiden aktivoiminen vaatii ihan uudenlaisia lähestymistapoja

voi sanoa että työvoimahallinnon ja virallisen koulutusjärjestelmän ja työpajojen yhteistyötä pitäisi tiivistää ja siihen on monenlaisia tapoja

hoidon ja hoivan yhteiskunnallinen järjestäminen vaikuttaa merkittävästi naisten mahdollisuuksiin osallistua työelämään ja elättää itsensä omalla työllään

jos opetusministeri virkkunen olisi täällä paikalla niin kysyisin häneltä miten hän olisi valmis parantamaan koulujen ja työpajojen yhteistoimintaa ja sitä kautta vähentämään koulupudokkuutta

mutta kysynkin työministeri cronbergiltä seuraavaa asiaa

päivähoitopalveluita heikennetään päivähoitomaksuja korotetaan subjektiivinen päivähoito oikeus lakkautetaan vanhushoidossa laitoshoitoa ja tehostettua palveluasumista vähennetään

on hyvä että omaishoitoa kehitetään mutta yhtä aikaa toteutettujen vanhuspalveluiden leikkausten kanssa näin lisätään sukupuolten välistä eriarvoisuutta sillä omaishoitajista valtaosa on naisia

omaishoidon mittava laajentaminen työikäisten parissa luo kannustimen jäädä pois työelämästä hoitamaan lapsia iäkkäitä ja sairaita omaisia

hallituksen valitsema suunta on väärä sillä hallituksen päätöksillä lisätään eriarvoisuutta ja edistetään luokkayhteiskuntaa

arvoisa herra puhemies

asko seljavaaran puheenvuorosta että unohdin mitä olin sanomassa

omien tietojeni mukaan esimerkiksi muissa pohjoismaissa esimerkiksi ruotsissa on löydetty sellaisia ratkaisuja joita tutkitaan tällä hetkellä suomessakin voitaisiinko niitä soveltaa meidän lainsäädäntöömme ja sillä tavalla välttää tämä kolmannen sektorin ja esimerkiksi sosiaalisten yritysten toiminnan vaikeutuminen johon tämä de minimis sääntö johtaisi

se mikä on niin kuin suurin riski tässä laissa niin sehän on tietysti se että nuorelta leikataan se toimeentulotuki vaan pois ja kukaan ei sitä kokonaisharkintaa tee

sillä kun sanoin että tähän asiaan pitää palata jälkikäteen tarkoitin tietenkin sitä että kun kyseessä on hallituksen esitys tämä tulee todennäköisesti menemään läpi niin kuin tiedätte niin sen takia katsoin proaktiivisesti tulevaisuuteen että mitä lainsäätäjät voivat tehdä

kun tulee se selvitys siitä miten pakkohaku toimii niin voidaan palata mielestäni tähän asiaan ja korjata vahinko

tätä mieltä olen

mutta kysyn voisiko kokoomuksen ministeri risikko nyt sitten laittaa kirjeen semmoisen hyvin painavan kirjeen kuntiin että älkää soveltako tätä leikkuria ennen kuin on tavattu nuori henkilökohtaisesti

hallitus teki erittäin hyvät päätökset siinä että työmarkkinatukeen ja asumistukeen saatiin suojaosa

toimeentulotukeen ja asumistukeen sisältyy edelleen tämmöisiä vastaavia yksilön kannalta vähän niin kuin lannistavia ja epäkannustavia elementtejä

arvoisa puhemies

silloin esimerkiksi urheilua harrastavan lapsen sponsoritulot saatetaan ottaa huomioon toimeentulotukea haettaessa ja niin edelleen

arvoisa rouva puhemies

eikö tämä olisi se suunta jolla olisi nyt viisasta jatkaa ja harkita esimerkiksi sitä voisimmeko vähän nostaa toimeentulotuessa sitä vapaan tulon osuutta jonka nyt säädimme työmarkkinatukeen ja asumistukeen

oppositio syyttää hallitusta tuloerojen kasvusta verotuksen progression loivennuksesta regressiivisten verojen kasvattamisesta valtion velkaantumisesta ja perusturvan heikosta tasosta

kun puhutaan tuloeroista puhutaan nimenomaan suhteellisen köyhyyden lisääntymisestä ei myös siitä

viime aikoina on ollut toisaalta havaittavissa merkkejä myös absoluuttisen köyhyyden uudesta tulemisesta